debatin aikana yritin saada puheenvuoroa mutta en saanut joten ajattelin esittää nyt näitä kysymyksiä tässä puheen yhteydessä

arvoisa puhemies

kysyisin

mitä ministeri aikoo tehdä jotta nuorisotyöttömyys ei pahene ja turvataan yhteiskuntatakuun toteutuminen nuorille

moni nuori jäi siis ilman haluamaansa koulutuspaikkaa

heikossa asemassa ovat myös ne nuoret jotka keskeyttävät ammatilliset opintonsa esimerkiksi siksi että oppilaitoksessa ei kyetä riittävästi tukemaan opiskeluvaikeuksista kärsiviä opiskelijoita

arvoisa puhemies

haluaisin tietää miten hallitus tähän panostaa että nämä ammattikoululaiset pystyisivät suorittamaan opintonsa loppuun asti

arvoisa puhemies

myös päiväkotien ryhmäkoosta on puhuttu vuosia mutta mitään todellisia parannuksia ei ole näköpiirissä

hallitusohjelmassa on vain maininta siitä että varhaiskasvatuspalveluja kehitetään monimuotoisemmiksi lisäämällä osa aikaisen hoidon mahdollisuuksia sekä avoimia päiväkoteja ja kerhotoimintaa

lisäksi hankkeessa rakennetaan uusi silta keravajoen yli sekä tehdään kaista ramppi ja kevyen liikenteen järjestelyjä

arvoisa ministeri onko suunnitteilla toimenpiteitä jotta päivähoidon ryhmäkokoja pienennetään ja uudet määräykset ryhmien koosta olisivat nykyistä sitovampia kasvatustehtävissä olevan henkilökunnan määrän suhteessa lasten määrään

arvoisa puhemies

lisäksi vielä olisin kiinnittänyt huomiota siihen että tällä hetkellä terveyskeskukset eivät toimi riittävän hyvin

sopimuksen mukaan vastavuoroisesti valtio tukee pisara rataa ja länsimetron jatketta kivenlahteen saakka

niissä on erittäin paljon hyvää mutta yleensä se negatiivinen palaute kulminoituu siihen kun ei saada aikaa lääkärin vastaanotolle

muu terveydenhuollon hoitohenkilökunta hoitaa lopun osuuden

lääkärit valittavat että heillä on liian paljon hoidettavia potilaita

jatkan sitten myöhemmin uudestaan

lääkärit valittavat myös siitä että on liian paljon toimistotyötä ja joudutaan kirjoittamaan paljon erilaisia todistuksia esimerkiksi siitä että lapsi ei voi harrastaa liikuntaa ynnä muuta

ynnä muuta

he ovat puuttuneet myös siihen että terveyskeskusten johto ei ole toimiva

sitä olen jäänyt miettimään että useasti kumminkin terveyskeskuksissa sitä lääkärin työtä johtaa lääkäri mikä siinä voi olla ongelma

onko niin että lääkäreitten pitää tehdä sitä lääkärintyötä ja sitten terveyskeskuksissa pitää yksinkertaisesti olla kunnon johtaja joka pystyy organisoimaan sen työn

se on kumminkin taannut koko suomeen hyvän perusterveydenhuollon kaikille ja erikoissairaanhoidon

se on niin tärkeä asia että siihen kannattaa panostaa ja sitä täytyy kehittää ja nämä olemassa olevat ongelmat täytyy poistaa

arvoisa puhemies

tulevaisuuden kannalta on haitallista jos nuoret eivät pääse töihin

järvenpään nuorten työpajan loimun yksilöohjaaja ritva rinne kuvaa nuorten tilannetta paikallislehdessä näin

tällainen on muun muassa takuueläkkeen asumistukea vähentävä vaikutus

näin ollen esityksellä tavoiteltavat vaikutukset pienimmillä eläketuloilla elävien toimeentulon parantamisesta eivät toteudu täysimääräisesti tässä hallituksen esityksessä

me olemme esittäneet asian korjaamiseksi eläkkeensaajan asumistuen sovittamista takuu eläkkeeseen siten että lisäomavastuuraja on vähintään takuueläkkeen vuosimaksun suuruinen

hyvä että hallitus on vihdoin havahtunut työttömyyden kasvuun mutta taas on pakko sanoa

arvoisa puhemies

meillä valiokunnassa jonkun verran nousi esiin se miten sitten saadaan siirrettyä tämä tieto sieltä kouluterveydenhuollosta myös kuntien terveyskeskuksiin

pienimmillä eläketuloilla elävien asemaa olisi voitu parantaa myös muun muassa asumistuki vammaistuki ja työkyvyttömyysjärjestelmiä parantamalla

pienituloisten eläkeläisten kannalta ensiarvoisen tärkeää on riittävien ja laadukkaiden sosiaali ja terveyspalveluiden saanti sekä niistä perittävien asiakasmaksujen kohtuullisuus

silti uudenmaan te keskus ei pysty tekemään uusia palkkatuki koulutus tai starttirahapäätöksiä enää kesäkuun lopun jälkeen koska raha loppuu

eli siinä oli jonkun verran sitä ongelmaa mutta varmasti sen myötä kun tämä laki otetaan käyttöön löytyy hyvät käytännöt kerran on erittäin tärkeätä kumminkin että tieto sieltä kouluterveydenhuollosta siirtyy myös sinne asianomaiseen terveyskeskukseen

vaikka takuueläke tuo kaikkein pienituloisimmille lisätuloa niin siitä huolimatta monien pienituloisten ihmisten asema pysyy edelleen vaikeana muun muassa asiakasmaksujen nousun ja palvelujen heikentyneen saatavuuden vuoksi

kun vähennys tehdään täysimääräisesti merkitsee tämä pienempien työ ja yrittäjäeläkkeiden osalta etteivät maksetut eläkevakuutusmaksut lainkaan paranna maksettavaa eläkettä

tavoitteen toteuttaminen vaatii lisää voimavaroja koulutukseen ja henkilöstön määrään

jos päätös työllisyyspoliittisten toimien lisärahoista syntyy eduskunnassa vasta syksyllä määrärahat ovat alueilla aikaisintaan lokakuussa

jos lakisääteiset ja vapaaehtoiseen säästämiseen perustuvat eläkkeet otettaisiin takuueläkkeen määräytymisperusteissa samalla tavalla huomioon ei pääsisi syntymään epäsuoraa vapaaehtoisen eläkevakuuttamisen tukemista

takuueläkkeen määrässä tuloina otettaisiin huomioon vain eläketulot vaikka johdonmukaisinta olisi ottaa huomioon kaikki eläkkeensaajan saamat tulot niiden nimistä riippumatta

arvoisa puhemies

oikeus työntekoon kuuluu kaikille

riskinä muiden tulojen huomioon ottamatta jättämisessä olisi se että julkisen talouden rahoituksellisen kestävyyden heikentyessä veronmaksajien rahoja ohjataan enenevässä määrin myös sellaisille henkilöille jotka eivät ole lisätulojen tarpeessa

olisin kysynyt

suomessa on paljon osaamista tietoa ja taitoa esimerkiksi tartuntatautien ehkäisystä ja hoidosta niin että olisi varmasti todella kannattavaa tämä yhteistyö ja sen tiedon ja taidon lisääminen

kyllösen merjan puheenvuoro oli erittäin hyvä

kyllä minäkin lähden siitä kun tätä lakiesitystä kannatan että ammattiautonkuljettajat ovat nimenomaan vastuullisia ja osaavat seurata sitä omaa terveydentilaa eivätkä varmasti mene rattiin jos ovat siinä kunnossa että eivät pysty sitä autoa ajamaan

eli kyllä minä luotan myös siihen että nämä säännölliset lääkärintarkastukset myös tukevat sitä että nämä kuljettajat ovat terveitä ja työkykyisiä

niin kyllähän niin on että jos meillä on joku seura ja meillä on linja autonkuljettaja esimerkiksi niin kyllähän me tunnemme hänet ja pystymme tapaamaan ja jututtamaan häntä useasti

arvoisa puhemies

yhdellä tekes oleva veistellä päivän järistyksen kymmene

lisäksi kooltaan pitkällinen hallituksen esitys olisi tehnyt täyttää asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokunta jolla ympäristövaliokunta lakiesitystä

erittäin tärkeinä investointeina näen erityisesti helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantamisen sekä helsinkiriihimäki rataosuuksien kapasiteetin lisäämisen

helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen vaikuttaa positiivisesti koko maan rataliikenteen sujuvuuteen

junaliikenteen panostuksilla parannetaan junaliikenteen tarjontaa sujuvuutta ja täsmällisyyttä lisätään näin ollen raideliikenteen houkuttelevuutta yksityisautoilijoihin nähden

selonteossa on kiinnitetty huomiota myös joukkoliikenteen kilpailukyvyn kehittämiseen parantamalla nykyisellään puutteellisen liityntäpysäköinnin mahdollisuuksia ja yhtenäistämällä joukkoliikenteen palvelukokonaisuutta

joukkoliikenteen kehittäminen on ympäristötavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeää erityisesti suurilla ja kasvavilla kaupunkiseuduilla joille väestö ja talous yhä lisääntyvissä määrin keskittyvät

arvoisa puhemies

valtion ja helsingin seudun kuntien maankäyttöä asumista ja liikennettä koskevassa mal sopimuksessa sovitaan asuntopoliittisesta ohjelmasta

nyt liikennepoliittisessa selonteossa on ansiokkaasti huomioitu nämä pienet niin sanotut kuha hankkeet joilla kehitetään alueellisen tieverkoston toimivuutta kustannustehokkaasti

arvoisa puhemies

tieverkoston kunnolla on pitkien välimatkojen suomessa tärkeä merkitys niin ihmisten arjen sujuvuudelle kuin elinkeinoelämällekin

on todella ikävää että niin monet kunnat ovat laiminlyöneet kiinteistöjensä peruskorjaukset ja tällä erää tarkoitan lähinnä kouluja

mutta uskon kumminkin että meillä on äärettömän osaava ja taitava ministeri jukka gustafsson että hän varmasti löytää tähän homekoulujenkin korjaamiseen ratkaisun ja varmasti sitten valtio tulee kuntia taloudellisesti auttamaan jotta koulut saadaan parempaan kuntoon

olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä että määrärahojen lisääminen rapistuvan tieverkoston peruskorjaukseen olisi erittäin tärkeää

vaikka niikko sanoo että tämä hallitus ei olisi kiinnostunut lasten koulutilanteesta ja koulujen kunnosta niin se ei suinkaan pidä paikkaansa

arvoisa puhemies

minä edelleen korostan sitä kuntien vastuuta

hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

se on vastuutonta toimintaa että jätetään peruskorjaukset tekemättä ja annetaan kalliitten investointien homehtua

esityksessä ehdotetaan että kolmannen maan kansalaisella joka on ollut työssä suomessa yhtäjaksoisen oleskelunsa aikana siten että hän on täyttänyt työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä olevan työssäoloehdon on oikeus työttömyyspäivärahaan suomessa oleskelun jatkuessa vaikka häntä ei pidetä suomessa asuvana

siitä huolimatta uskon että meidän hyvä opetusministerimme löytää tähänkin asiaan tyydyttävän ratkaisun mutta sitä ei hetkessä tehdä

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveysvaliokunnan keskustelussa ja esityksessä on arvioitu että yhdistelmälupadirektiivin toimeenpanosta aiheutuva työttömyysturvaan oikeutettujen henkilöpiirin laajennus koskisi vuosittain vain harvoja direktiivin piiriin kuuluvista muutamasta tuhannesta työntekijästä

työ ja tasa arvovaliokunta omassa kannanotossaan halusi että asiaa tullaan seuraamaan että minkälainen tämä henkilömäärä tulee jatkossa olemaan

arvoisa puhemies

väestön ikääntymisestä aiheutuva sosiaali ja terveyspalveluiden kasvu sekä kuntien valtionosuuksien leikkaukset luovat väistämättä painetta myös paikallishallinnon talouteen

arvoisa puhemies

kansainvälisessä taloudessa on havaittukin pieniä pieniä merkkejä talouden

kuten yhdysvaltojen ja ison britannian talouksissa on havaittukin pieniä merkkejä talouden elpymisestä ja nämä talouden muutokset johtavat ajan myötä myös kotimaisen talouden kohentumiseen

tällä hetkellä valtiontalouden kasvu ja työllisyys ovat kuitenkin jääneet ennakoitua heikommiksi mikä on tehnyt hallituksen valtiontaloudelle asettamien tavoitteiden saavuttamisen vaikeaksi

tiedetään että hallituksen kehysneuvottelut olivat vaikeat eivätkä niiden kaikki tulokset olleet mieluisia joskin osin silti välttämättömiä

olen iloinen siitä että kehyspäätöksessä kohdistetaan lisämäärärahoja työllisyyden ja kasvun kannalta kriittisimmän liikenneinfrastruktuurin vahvistamiseen jo julkistettujen liikennehankkeiden toteuttamiseen sekä pisara ratahankkeen etenemiseen

arvoisa puhemies

uudistuksen tärkein tavoite on parantaa perusterveydenhuollon palveluita siten että ihmiset saavat terveyskeskuksesta ajan aina silloin kun siihen on tarvetta

arvoisa puhemies

uudistus on merkittävä

se parantaa asiakkaiden asemaa ja mahdollistaa sosiaalialan työntekijöiden keskittymisen nykyistä paremmin niin sanottuun vaativaan sosiaalityöhön

on myös kipeitä päätöksiä ja voisi suoraan sanoa että kaikista kipein päätös on lapsilisien leikkaus mutta valitettavasti hallitusneuvottelut on käyty ja niistä on päätetty

kaipaisin myös laajempaa tietoa siitä miten nämä kaikki päätökset vaikuttavat erilaisiin perheisiin lapsiperheisiin on lapsiluku nyt yksi kaksi kolme neljä tai viisi ja myös sitten yksin asuviin ihmisiin sekä myös vanhuksiin

on harmillista että siinä vaiheessa kun kehysneuvotteluita käydään aina on kauhea kiire ja hoppu ja sitten vasta valiokuntatyön yhteydessä saadaan tarkemmat tiedot näistä kehyspäätök sien vaikutuksista kokonaisuudessa

tietysti jonkun verran on haarukoitu esimerkiksi lapsilisien leikkauksia ja niiden vaikutuksia mutta kun kehyspäätöksessä on monta muutakin asiaa mitkä vaikuttavat lapsiperheisiin niin yhtään semmoista kokonaisarviota ei ole vielä saatu käsittelyyn

toivon mukaan jatkossa kehysneuvotteluihin on mahdollisuus käyttää enemmän aikaa ja tehdä sitä arviointia myös päätöksistä jo siinä samassa yhteydessä

arvoisa puhemies

hallitus pureutuu myös pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen uudella ohjelmalla jossa viimeistään vuoden työttömyysjakson jälkeen vastuu työllistämisestä siirtyy kunnalle ja se on hyvä asia

kunnassa tunnetaan hyvin kuntalaiset ja varmasti löydetään kaikista parhaimmat keinot pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi